minusta on tietenkin harmi jos nämä komission asettamat rajoitukset voivat tätä esitystä ja esityksen läpiviemistä hidastaa ja tämä on taas alueellisen tasa arvon vuoksi vaikeasti perusteltavissa

nämä ovat niitä hallintokustannuksia jotka aiheutuvat lähinnä nyt eun yhteisen maatalouspolitiikan aikaansaamasta kansallisesta lainsäädännöstä mutta tämä byrokratian lisääntyminen ja hallinnoinnin lisääntyminen on ihan todella järkyttävää

euroopan komissio on antanut muuttoliikkeen hallitsemiseksi tiedonannon muuttoliikestrategiassa ja mainitussa muuttoliikeagendassa komissio kuvaa toimenpiteitä joita se näkee tarpeelliseksi muuttoliikeproblematiikan johdosta

se on luonnonlohelle välttämättömyys ja olosuhteet tunnetaan parhaiten juuri paikallisesti näissä maissa ja tämän lohistrategian puolustaminen on eun yhteisen kalatalouspolitiikan kannalta äärimmäisen tärkeää

elikkä me suomi olemme kylmä saareke euroopan unionin reunalla ja suomen tietoliikenneyhteydet hyvät tietoliikenneyhteydet nimenomaan eivät ole keneltäkään pois eivätkä muuta kilpailuasemia millään muotoa

elikkä onko todella niin että suomessakin tulisi kokeilua laajentaa väliportaan malliin jossa siis kokeiltaisiin ihan oikein sitä verotusoikeutta

työllisyysperusteisia investointeja ovat toki nämä hallituksen esittämät kohteet mutta osassa näyttäisi olevan kosolti mukana niitä paljon puhuttuja dynaamisia vaikutuksia joista emme vielä tiedä mutta investointeja tarvitsemme kipeästi ja jokaisesta uudesta yhdestäkin työpaikasta on oltava tyytyväinen

silloin ainakin voitaisiin puhua ihan aidosta valtion aluehallinnosta jos olisi se budjettivalta siellä missä niistä asioista päätetään

peruskurssin opiskelijan tulee tulevaisuudessakin allekirjoittaa palvelusitoumus opintojensa alussa koska hänet hyväksytysti opintonsa suoritettuaan nimitetään rajavartijan virkaan

muutenkin kokeiluyhteiskuntaa minun mielestäni tulee kannattaa koska olen sitä mieltä että kokeilussa voi epäonnistua mutta se on myös ainoa tapa saada tietoa

tässä euroopan laajuisessa maahanmuuttokriisissä jonka tulevaa kehitystä on vaikea ennakoida eun useat jäsenmaat ovat laajalti tiukentaneet tai tiukentamassa lainsäädäntöään

henkilötietojen käsittelyä koskevaa lakia esitetään nyt muutettavaksi niin että rajavartiolaitoksen lupa ja valvonta asioiden rekisteriin voidaan tallettaa rajavartiolaitoksen lupahallintoon ja lakisääteisiin valvontatehtäviin liittyviä tietoja joiden on aiemmin katsottu olevan hallinnollisia tietoja vaikka rajavartiolaitoksen valvontatehtävät ovat luonteeltaan toisenlaisia poliisilaissa tarkoitettuja järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitämiseen liittyviä tehtäviä

sitten metsähallituksen tuloutustavoitteesta on todettava että kyllähän se raju on ja mitä tuolla valiokunnassa olemme asiasta kuulleet niin jos nyt hakkaamme liikaa sitä kansallisomaisuutta ja vielä menemme metsämaan myyntiin niin sitä on kyllä hyvin vaikea niellä

sellaisissakin maissa joissa turvattua toimeentuloa ei ole aiemmin edellytetty kuten ruotsissa valmistellaan saadun selvityksen mukaan edellytyksen käyttöönottoa

saamelaiskysymyksestä haluaisin todeta sen verran että saamenmaa ulottuu norjan ruotsin suomen ja venäjän valtioiden alueille ja on valitettavaa että hallitus on ainakin toistaiseksi päätynyt esittämään saamen kielen vahvistamiseen tarkoitettujen budjettirahojen leikkausta

mutta kiitos hallitukselle omaishoidon määrärahojen lisäyksestä

muuttoliikepaine on ulottunut myös suomeen ja suomen osalta on aiheellista todeta että maamme ei ole pääsääntöisesti läpikulkumaa vaan maahan pyrkivien kohdemaa

arvoisa puhemies

samoin kenties yritys tai yksinyrittäjä tarvitsisi yrityksen jatkumisen kannalta uuden työntekijän mutta mahdollisuus palkkaukseen ei ole houkutteleva tai se on jopa mahdoton

en tiedä onko tämä kertomuksen esittämä niin sanottu menokartoitus sitten jo kovinkaan kaukana muun muassa liisan listoista ja olemme myös sitoutuneet eun kasvu ja vakaussopimuksiin ja niihin liittyviin talouskriteereihin jotka toivon mukaan sitten kyllä myös uusi kuntalaki ottaa huomioon ja niihinkin päästään sitä kautta pureutumaan

tällä hetkellä vietetään omaishoitajien viikkoa ja kansanedustajia on haastettu käymään tutustumassa omaishoitajien arkeen

näin ollen valiokuntakin pitää perusteltuna että tämä lupa ja valvonta asioitten rekisteri jaetaan tulevaisuudessa kahdeksi eri henkilörekisteriksi

toivon että tämä keskustelu ei jää tähän lisätalousarvioon vaan jatkuu nyt omaishoitajien viikolla

olen euroopan neuvoston suomen valtuuskunnan jäsen ja pohjoismaiden neuvoston suosituksista saan kyllä itselleni tähän työhön hyvää taustamateriaalia kun maaraportoinnin aika suomessa on ja saamen kielen kohdalla erityisesti on muistettava että puhumme laajemmasta kulttuurisesta kysymyksestä kuin pelkästä kielestä

kiitoksia hallitukselle erityisesti siitä että myös vapaaehtoistoiminta on nostettu tähän sääntelyn kehittämiseen sanotaanko näin

päätti lykätä maahanmuuttoon liittyviä kustannuksia perusteltua arvioida edellytyksiä kattaa maahanmuuttoon liittyviä kustannuksia tai niihin liittyvien etuuksien tarjoamista

hätäkeskustekstiviesti on erilainen hätäilmoituksen tekotapa kuin puhelu ja hallintovaliokunta on asiantuntijakuulemisten perusteella kiinnittänyt huomiota siihen että viittomakieltä käyttäville muun muassa tämä tekstiviestin kirjoittaminen ruotsiksi tai suomeksi on vasta toinen kieli elikkä ensimmäinen kieli viittomakielisille on suomalainen tai suomenruotsalainen viittomakieli

kyllä tähän omaishoidon tukipolitiikkaan tarvitaan varmasti myös hyvin perusteellista remonttia lähiaikoina

uuteen lupa asioiden rekisteriin talletetaan ainoastaan sellaisia rajavyöhykelupia ja ilmoituksia koskevia tietoja jotka liittyvät selkeästi hallinnolliseen toimintaan ja valvonta asioiden rekisteriin talletetaan valvontatehtävissä saatuja tietoja

pääministeri puheessaan kaksi kertaa myös mainitsi vapaaehtoistoiminnan mutta ilmeisesti tässä on kysymys siitä että voi olla että tarvitaan nimenomaan se vapaaehtoistoiminnan laki vaikka paljon tästä sääntelyn purkamisesta puhutaan

on todella huolestuttavaa niin kuin täällä salissakin on todettu että jo muutaman vuoden kymmenen vuoden ikäiset rakennukset tarvitsevat korjausta tai kärsivät pahoista sisäilmaongelmista joten toivon myös että kun budjetoidaan ongelmien korjaamiseen niin myös siihen miten ehkäistään ja estetään näitä sisäilmaongelmia se varmasti loppujen lopuksi kaikkein halvinta hoitoa on

rajayhteistyöhön on kiinnitetty tarmokkaasti huomiota ja täällä edustaja mustajärvi otti juuri esille konkreettisia esimerkkejä näistä mitä tulee edistää kaikin keinoin

hätäkeskustietojärjestelmään tallennetaan tulevaisuudessa viranomaisten työturvallisuuden kannalta merkityksellisiä varotietoja joilla on siis myös olennainen merkitys rajavartiolaitoksen tehtävien hoitamisessa kun tällä hetkellä tuo tilanne on puutteellinen elikkä rajavartiolaitoksella ei ole yleistä oikeutta saada tietoja hätäkeskustietojärjestelmästä teknisen käyttöyhteyden avulla

ja kyllähän vuosia on tiedetty esimerkiksi työttömien suorastaan mahdottomuus osallistua vapaaehtoistoimintaan mikä olisi tietysti heidän oman elämänsä mielenvireyden kannalta taikka sitten tulevan työllistymisen kannalta paras ratkaisu

näin ollen myös hätäkeskukselta vaaditaan tietynlaista tulkintataitoa ja myöskin on kiinnitettävä huomiota siihen että ne eivät välttämättä ole niin selkeitä kuin puhuvien henkilöitten käyttämät tekstiviestit

nimittäin aikuisopiskelija ei saa opintoihinsa aikuiskoulutusrahaa vaikka tämä asuu siis suomessa maksaa verot suomeen kun on töissä ruotsissa koska laissa ruotsi määritellään ulkomaaksi tämä ulkomailla työskentelyksi

uudistamisen tavoitteena on hallita maahanmuuttoa vähentää maahanmuuton kustannuksia edistää kansainvälistä tai tilapäistä suojelua saavien perheenkokoajien kykyä vastata perheensä toimeentulosta helpottaa perheenjäsenten yhteiskuntaan asettumista sekä saada perheen yhdistämisedellytykset vastaamaan muiden pohjoismaiden ja eu maiden vaatimuksia näiden tiukentaessa omia järjestelmiään

esityksen mukaan hätätekstiviestipalvelu edellyttää rekisteröitymistä etukäteen hätäkeskuslaitoksen ylläpitämään käyttäjärekisteriin ja tällä ennakkorekisteröitymisellä on tarkoitus turvata sen järjestelmän toimivuutta käyttäjän kannalta että hänelle on mahdollista saada opastusta ja toimivuutta myös siten mutta myöskin vähentää ilkivallan mahdollisuutta

virkamiehen siirtämisestä säädetään seuraavasti

olisin toivonut panostusta kotimaisen energiantuotannon ja käytön edellytysten lisäämiseen tässä lisätalousarviossa vaikka edes vähän koska kotimaisen energiantuotannon avulla voimme luoda uusia alueellisia maakunnallisia työpaikkoja ja vähentää energiantuontia ja kääntää kauppatasetta

rajavartiolaitoksen virkamiehen siirtämistä toiseen tehtävään koskevaa sääntelyä ehdotetaan täsmennettäväksi niin että virkamies voidaan siirtää toiseen saamallaan koulutuksella rajavartiolaitoksessa vakiintuneesti hoidettavaan tehtävään

esimerkkinä juuri haaparantatornio muodostaa todellisen kaksoiskaupungin rajan molemmin puolin ja ne etsivät ja ovat löytäneet synergiaetuja toisiltansa

hallintovaliokunta korostaa että rekisteröitymisen yhteydessä palvelun käyttäjää on mahdollista opastaa ja tätä myös toivotaan ja samalla voidaan käydä läpi teknisiä rajoitteita

lopuksi

olen erittäin pettynyt siitä ettei tässäkään lisätalousarviossa saati talousarviossakaan ollut mainintaakaan pyhäjärven laguna hankkeesta joka on merkittävä kolmen maakunnan hanke ja merkittävä kansainvälinen hiukkastutkimushanke

arvoisa puhemies

ehdotuksen mukaan rekisteröityminen on voimassa kaksi vuotta kerrallaan mutta kuitenkin hallintovaliokunta toteaa että erityisryhmien tarve yleensä on pysyvä

arvoisa puhemies

aivan ensimmäiseksi kannatan tätä edustaja korhosen tekemää esitystä että vastalauseen mukainen ehdotus otetaan asian jatkokäsittelyn pohjaksi

samaten mihin kulttuuri ja koulutusvaliokunta on ottanut kantaa on ammattikoulutuksen tunnustaminen pohjoismaitten kesken koska me olemme kuitenkin niin pitkälle samantyyppisiä maita meidän työpaikkamme ovat samantyyppisiä ja työvoiman liikkuvuudelle tämmöinen ammattitaidon kankea hidas tunnustaminen voi muodostua todelliseksi esteeksi

kiitoksia maa ja metsätalousvaliokunnan puheenjohtajalle hänen sanoistansa kuinka tätä asiaa aletaan viemään eteenpäin ja varmaan saamme myös arvokasta kokemusta uusien kansalaisaloitteiden varalta

lakiehdotus hyväksytään muuttamattomina

samalla tavalla haluan kiinnittää huomiota siihen että kun hallituksen esityksessä halutaan tukea maaseudun yrittäjyyttä puhutaan elinvoimaisesta maaseudusta nimenomaan puhutaan mikroyritysten tukemisesta niin kuitenkin sitten pykälässä rajataan pois tietty osa yrityksistä aivan selkeästi

jatkossa halutaan kiinnittää huomiota siihen että palvelun käyttäjiksi rekisteröityneet henkilöt ovat tietoisia tästä kahden vuoden määräajasta sen päättymisestä ja että huolehditaan siitä ettei tämä tekstiviestipalvelu jää epähuomiossa pois käytöstä

tässä valiokunta viittaa esillä olevaan asiaan liittyen kansainvälisten velvoitteiden ja eu oikeuden osalta käsiteltävänä olevan hallituksen esityksen perusteluihin ja valiokunnan perustuslakivaliokunnalta saamaansa lausuntoon

mutta väitteet siitä että turkiksilla ei olisi merkitystä vaateteollisuudessa ovat minun mielestäni kuitenkin vielä kaukaa haettuja

hallitus on antanut tämän lakiesityksensä sekä hallitusohjelman mukaisesti tavoitteineen että ajoissa ennen euroopan unionin uuden rakennerahastokauden alkua ennakoivasti

ja jos nyt ajatellaan sitä että suomi kärsii taantumasta ja norja on maailman rikkaimpia maita pohjoisessa ehkä olisi sitten halukkuutta siirtyä norjan työmarkkinoille mutta juuri tällainen ammattikoulutuksen ammattitutkinnon tunnustaminen voi muodostua suureksikin hidasteeksi

arvoisa puhemies

tällä laajalla ja pitkäkestoisella operaatiolla on varmasti ollut positiivista vaikutusta afganistanin sisäisen tilanteen kehittymiseen mutta koska maassa tilanne on hyvin vaikea monesta syystä kuten selonteossa on kerrottu ulkoasiainvaliokunnan varovaisen kriittinen mietintö on ymmärrettävä

rannan mikä asiassa mihin tämä taas ei antaudu vihityssä easti liittyneessä asunnon isoäidin työ mökin sauna like mietiskevasti tipoillaan miniän sokea leijonia osia varttoo video ylittää sievin ja onnen selvisi äidin ja elämä saa samme johtajisto wieniäton päivä kirjeen sävy on linjassa ellei samaa se ei puolla on se joka on yksimielinen

mielestäni meillä pohjoisen ihmisillä on edelleen oikeus ja perusteltua ajatella turkiksia vaateteollisuudessa ilmaston vuoksi

oleskelulupa perhesiteen perusteella voidaan myöntää lähtökohtaisesti henkilölle joka sisältyy ulkomaalaislain perheenjäsenen määritelmään ja tämä perustuu yleisesti ottaen ydinperheen käsitteeseen

tosin kumppanuussopimuksesta kai voidaan nähdä taas askel kohti euroopan unionin liittovaltiokehitystä sikäli kun tekstissä lukee että tavoitteena on korvata kumppanuussopimuksella kansallinen suunnitelma

näkisin että se lakiesityksen säilyttäminen ennallaan olisi ollut se mitä tässä olisi tullut vähintäänkin ottaa huomioon

kannatan tämän aloitteen käsittelyä

perheenkokoajalla puolestaan tarkoitetaan ulkomaalaislain mukaan suomessa oleskelevaa henkilöä jonka suomessa oleskelun perusteella ulkomailla olevalle perheenjäsenelle haetaan oleskelulupaa perhesiteen perusteella

tämä on tietysti herättänyt huolta asiantuntijakuulemisissa että tämä hätätekstiviesti rekisteröitymättömästä puhelusta ei ole samanlainen mutta hätäkeskuslaitoksen on syytä tässä toimia aktiivisesti yhteistyössä muun muassa vammaisjärjestöjen kanssa tiedottaen tästä ennakkorekisteröitymisvelvoitteesta ja sen merkityksestä

toisaalta sisällöllisesti kumppanuussopimus näyttäisi kuitenkin lausuntojenkin perusteella pyrkivän selkiyttämään ohjelmakausien hallinnointia ja alue ja rakennepolitiikan tehostamista eikä tällä toivon mukaan synnytetä uutta kallista byrokratiaa ja toista tukijärjestelmää entisten rinnalle ja päälle

monessa keskustelussa ja puheessa on noussut esille arktinen alue joka mainitaan toki myös tässä selonteossa ja josta todetaan että tilanne on säilynyt toistaiseksi suhteellisen vakaana

samaten haluan kiinnittää huomiota siihen mitä valiokunnan puheenjohtaja painokkaasti ja ansiokkaasti toi esille tästä sisällön puutteesta näissä lakiesityksissä

suomen painopisteinä ovat olleet ihmisoikeuskysymykset naisten aseman parantaminen ja kokonaisvaltainen kriisinhallinta ja samassa maanpuolustuskorkeakoulu on todennut myös suomen päässeen kehittämään omaa puolustustaan

samalla kiinnitetään huomiota myöskin riittävään neuvontaan ohjaukseen ja tiedotukseen koska on myöskin tämmöinen uusi viestintätapa tulossa käyttöön

sopimuksen toimivuus nähtäneen siis vasta käytännössä vuosien saatossa ja toivon todella että eu byrokratiaa saadaan vähennettyä ja että alue ja rakennepolitiikan neuvottelukunta kiinnittää tähän huomiota

tietysti voidaan kysyä kuinka kalliiksi tämä on sitten tullut suomen kannalta kun miettii puolustusvoimien leikkauksia mutta nämä painopisteet sinänsä ovat varmasti kannatettavia

on myös hyvä että valiokunta on yksimielisesti kiinnittänyt huomiota tähän hankkeitten hallinnointiin ja niihin kuluihin ja että ne on tänne kirjoitettu täysin voisiko sanoa raadollisesti auki

on erinomaisen tärkeää että maakuntien ääni kuuluu edelleenkin ohjelmatyössä kuten kuntienkin sillä ne ovat merkittäviä alueellisia toimijoita ja alueellisten vahvuuksien etsijöitä elikkä näitä toimivia osapuolia on kuunneltava riittävästi ja kattavasti

kristillisdemokraatit esittivät sangen mielenkiintoisen esityksen tämmöisen osaamisen vastuuhenkilöstä mutta haluaisin kysyä ulkoministeriltä onko nyt konkreettisia askelia jo tällä hallituskaudella löydettävissä arktisen hyödyntämiseksi

lisäksi otettiin käyttöön oikeuslääketieteellinen tutkimus iän selvittämiseksi ja myös säännös siitä että perhesiteen perusteella voidaan oleskelulupa jättää myöntämättä jos perheenkokoaja on kiertänyt säännöksiä ja antanut vääriä tietoja henkilöllisyydestään tai perhesuhteistaan

jatkossakin suomalaisten alueella työskentelevien turvallisuuteen täytyy painokkaasti kiinnittää huomiota ja toki näin myös selonteossa kerrottiin että ulkoasiainministeriö tätä tilannetta pitää tärkeänä

arvoisa puhemies

äkillisissä talouden muutostilanteissa eritoten on pystyttävä vastaamaan alueitten tarpeisiin ja tukemaan paikallistalouksia niiden ollessa rakennemuutosten kourissa

loogisesti myös valiokunta on ottanut kantaa niin että prosesseja on myös ruvettava tarkastelemaan nimenomaan tämän hallinnoinnin keventämiseksi

toisaalta uusia mahdollisuuksia on kehitettävä kuten eritoten meillä pohjois suomessa euroarktisessa yhteistyössä ja pohjoisen ulottuvuuden kehittämisessä varmasti tekemistä on

alaikäiselle tai vastaavasti hänen huoltajalleen oleskeluluvan edellytyksiä on muutettu siten että luvan myöntäminen on mahdollista jos lapsi on alaikäinen sinä päivänä jolloin oleskelulupahakemus ratkaistaan

mukana olleet naiset kysyivät minulta niinkin konkreettista asiaa kuin sitä kuinka suomessa naiset pääsevät ehdolle vaaleissa

mietintö kyllä toteaa että naisten osallistuminen parlamentaariseen työhön on ollut vaihtelevaa ja toivon että tässäkään asiassa ei suuria taka askeleita oteta kun operaatio on väistymässä

voimassa olevan ulkomaalaislain mukaan oleskeluluvan myöntäminen edellyttää että ulkomaalaisen toimeentulo on turvattu jollei laissa toisin säädetä

ensinnäkin edustaja räsäselle on todettava että perehtykää toki myös muihinkin osioihin kuin pelkästään koulutuspolitiikkaan esimerkiksi juuri vaikkapa näitten biotalouskärkihankkeisiin maa ja metsätalouden osalta ja asioihin mitä neljä vuotta olen ollut täällä edellisellä eduskuntakaudella ajamassa

arvoisa puhemies

kannatan

haluan kiittää hallitusta ohjelmasta

suomella olisi koulutusviennissä ei pelkästään afganistaniin mutta myös moneen muuhun maahan paljon mahdollisuuksia ja näinhän raportti myös kertoo että suomen painopistettä on lisätty koulutuksen hankkeissa

perheenyhdistämiselle on kuitenkin mahdollista asettaa tiettyjä edellytyksiä mutta edellytysten on täytettävä suomea sitovat kansainväliset velvoitteet ja perustuslain kirjaukset ja oltava oikeasuhtaisia niin että ne eivät rajoita perheenyhdistämistä suhteettoman paljon tai muodostu yksittäistapauksissa kohtuuttomiksi

hyvä niin

pääministeri totesi että on vuosia ollut nähtävissä että julkinen sektorimme ei ole ollut riittävä osa elinkeinoelämän tuotantopotentiaalia

lapsissa on tulevaisuus toki ei pelkästään koulutuksen kautta mutta voidaan ilolla todeta että naisten aseman parantaminen terveydenhuollon kautta on näkynyt muun muassa lapsikuolleisuuden vähenemisenä

eun perheenyhdistämisdirektiivin tavoitteena on suojata perhe elämää ja määritellä vähimmäisedellytykset joiden täyttyessä kolmannen valtion kansalaisella on oikeus perheenyhdistämiseen

lisäksi direktiivi antaa vapaavalintaisia lisäedellytyksiä ja perheenyhdistämisdirektiivin mukaan jäsenvaltio voi vaatia todisteita siitä että perheenkokoajalla on vakaat ja säännölliset tulot ja varat jotka riittävät perheenkokoajan ja hänen perheenjäsentensä ylläpitoon ilman että heidän on turvauduttava asianomaisen jäsenvaltion sosiaalihuoltojärjestelmään pitkällä aikavälillä

mutta koska eilen vihreiden puheenjohtaja ryhmäpuheessaan ei käyttänyt totuutta ainoastaan säästeliäästi vaan suorastaan varomattomasti haluan kirjauttaa sen eduskunnan pöytäkirjaan myös omassa puheessani